en tiedä ovatko ministeri tai ministerit reagoineet siihen että nythän meillä vuokra asuntokantaa joka on rakennettu aravajärjestelmän kautta esimerkiksi kunnat ja kaupungit ovat myymässä ulos

siitä syystä arvoisa pääministeri ja koko valtioneuvosto minä kysyisin ja esittäisinkin sitä ajatusta että minä olen samaa mieltä että koko suomen pitää olla tässä kaikki pitää valjastaa mukaan mutta jonkun pitäisi olla se veturi joka vie tätä hanketta eteenpäin

mikä on valtiovallan suhde siihen myyntiin

se nostaa vuokratasoa ja se nostaa merkittävästi vuokratasoa

olisiko mahdollista että oulu nimetään tämmöiseksi veturikaupungiksi veturialueeksi joka lähtee yhdessä muiden yliopistojen kaupunkien valtion muiden toimijoiden kanssa viemään tätä arktista asiaa todella kokonaisuutena eteenpäin

toinen iso asia joka liittyy itse asiassa maapolitiikkaan on se että siellä on vuokrasopimukset loppumassa itse asiassa tuhansissa kerrostaloissa joissa maapohjavuokra on kymmenkertaistumassa tai satakertaistumassa minkä vaikutus on suoraan siihen asumisen hintaan merkittävä

arvoisa herra puhemies

ehkä se kriittisin tekijä tulevaisuuden rakentamisessa on raha ja rahoitus

ei palkata sijaisia ei palkata määräaikaisia

selittäköön hallitus nyt ihan mitä tahansa niin tosiasia on vaan se että tämä systeemi mitä te täällä esitätte ei käytännössä toimi

ongelma on vain se että kulut nousevat rahoituspohja ei ole vahvistunut

eli ette te tiedä itsekään oikeita vastauksia mihin tämä johtaa kun te teette näitä päätöksiä tai itse asiassa esityksiänne

se on todella surullista jos tämä tilanne on tämmöinen että ei aktiivisesti lähdetä hakemaan valmistautumista tulevaisuuteen vaan te höpötätte ikävä kyllä tämä sana pitää sanoa siitä mitä on tehty ja miten tilanne olisi jos emme olisi tehneet

eilen muun muassa rautaruukin toimiva johto sanoi että rahoitus pitää saada liikkeelle

valiokunta ei tässä vaiheessa ottanut kantaan yleisradiotoiminnan eri rahoitusvaihtoehtoihin mutta valittavalla rahoitusratkaisulla tulee voida oikeudenmukaisella tavalla vakauttaa yleisradion talous ja turvata riittävä rahoitus pitkälle tulevaisuuteen

mutta te ette vieläkään vastaa siihen kysymykseen oletteko te valmiita hakemaan oikeasti ja aidosti sitä ratkaisua niin että se tapahtuu kolmikannassa

nämä toimenpiteet joita te olette tehneet eivät ole vakuuttaneet edes pankkeja siihen että ne antaisivat luototusta muille kuin parillekymmenelle suurimmalle yritykselle

nyt te herra pääministeri sanelette ja sen jälkeen alatte hakea perusteluja sille sanelulle jonka te olette omassa mielessänne tai sitten hallituksen keskuudessa käsitelleet ja muodostaneet mielipiteenne

siten ja ainoastaan siten varmistetaan laissa määritellyn palvelutehtävän toteuttaminen nykyisen laajuisena käyttäen hyväksi kaikkia modernin monikanavaisen tiedonvälityksen keinoja

te jätätte näkemättä että toimeentulovaikeudet kasvavat leipäjonot kasvavat työttömyys kasvaa se on sitä reaalielämää tämän talon ulkopuolella johon ihmiset joutuvat sopeutumaan

no minkälaisia neuvotteluita näiden osalta on ollut

tästä syystä herra puhemies valiokunta esittää että eduskunta hyväksyy kertomuksen johdosta seuraavan kannanoton

valtion kassassa on rahaa mutta te vain siirrätte näitä asioita perustuslain vastaisesti ensi vuoden puolelle vaikka tiedätte sen että nyt pitäisi tehdä todellakin jotain

valmisteilla olevilla yleisradion uusilla rahoitusratkaisuilla tulee oikeudenmukaisella tavalla vakauttaa yhtiön talous ja turvata riittävä rahoitus pitkälle tulevaisuuteen ja siten varmistaa laissa määritellyn palvelutehtävän toteuttaminen nykyisen laajuisena ja kaikkia modernin monikanavaisen tiedonvälityksen keinoja soveltavana

nyt kaivataan kipeästi niitä toimia millä sitä työtä tähän maahan saadaan ja niitä odotetaan hallitukselta ei hirveästi liturgiaa enää tässä vaiheessa

te ministeri katainen puhutte työ ja elinkeinoelämän edellytyksien parantamisesta ja kehittämisestä ja niiden eteenpäinviemisestä

muotoseikoissa löytyy arvostelua se pitää sanoa

tässä on tämän päivän aikaan tietenkin tapahtunut ja vastuuta on jaettu mutta herra pääministeri onko poliittisen vastuun kantajia täällä huoneessa ketään

kyllä pitää olla oma aikansa eduskuntakäsittelyyn ja sille työlle mutta olennaistahan tässä nyt on se minkä joku edustajista sanoikin että tehdäänkö takautuvaa lainsäädäntöä vai säädetäänkö se tässä järjestyksessä

täällä on totuttu siihen että kun uusi ministeri tulee ja astuu vetämään yksikköään niin kyllä hän yleensä tuo esityksiä jotka vievät asioita eteenpäin ja pystyy hakemaan jotakin uutta tulokulmaa myös tässä tapauksessa ympäristönsuojeluun

minusta tässä tapauksessa kumminkin on itseisarvona parempi tehdä niin että tehdään etukäteen lainsäädäntöä kuin takautuvaa lainsäädäntöä jota voisi arvostella sitten tästä yhdenvertaisuusperiaatteesta

arvoisa herra puhemies

täällä ovat tekstiviestikohujen takia ministerit eronneet golfosakkeiden takia

minä muistan että ensimmäisen kerran ministeri vetää käsijarrun päälle jopa pakkivaihteen päälle asioissa joita on valmisteltu todella pitkään jotka ovat todella merkityksellisiä suomen luonnon kannalta ympäristön kannalta

siinä mielessä tä mä menettely poikkeuksena on nyt hyväksyttävä ja ennen kaikkea siksi että niitä työpaikkoja ja sitä toimeliaisuutta tähän yhteiskuntaan saadaan

nyt puhutaan kymmenistä miljoonista euroista täysin kohtuuttomista etuisuuksista täysin puhtaasta silkasta ahneudesta

kun tästä omistajaohjauksesta puhutaan niin vahvasti niin minulla on sellainen vahva mielikuva että tänä aamuna luin destian uuden valitun toimitusjohtajan sanoneen että hän sitoutuu yksityistämiseen

vastaako tästä kukaan poliittisesti kuuluu se kysymys

päivähän on todella surullinen monestakin näkökulmasta katsottuna mutta ennen kaikkea tietenkin inhimillisesti työntekijöille urakoitsijoille heidän perheilleen ja toinen puoli on sitten tämä ympäristövastuunäkökulma jonka pitää olla hallinnassa

oletteko te valmis nyt tämän yleisön edessä sanomaan sen että te perutte ne puheenne ja tulette oikeille linjoille ja soidensuojeluohjelma viedään sovitussa esittelyssä eteenpäin ja sen valmistelun pohjalta mitä on valmisteltu

eun yhteinen ponnistus on sitä että kukin jäsenmaa päättää mitä tehdään koska eulla ei ole toimivaltaa kunkin maan budjettiin

meillä on tulossa tiukka vaikea ja varmasti monella lailla vaikeasti hallittava työmarkkinatilanne tähän maahan tämän talven aikana

herra pääministeri tämäkö että hallitus lähtee tämmöisiä hankkeita joissa ei ole mitään järkevää realistista perustaa viemään tämmöisenä aikana eteenpäin sekö on sitä omistajaohjausta

tähän liittyy yksi näkökulma josta ministeri vapaavuorelta haluaisin kysyä

minä toivoisin eduskunnalta ymmärtämystä siinä vaiheessa kun pankkien pääomituskysymystä täällä käsitellään että olisitte suosiollisia niille muutoksille joita tulemme tekemään jotta pankit voisivat ottaa vastaan tarvittaessa pääomaruiskeita jotta ne pystyvät kasvattamaan antolainaustaan

tänään oli jo ylellä uutisissa että koneurakoitsijat poistuivat sieltä alueilta ja siellä luki jotenkin niin että se käsipelillä hoidetaan

jos meillä olisi hallinnassa tämä tilanne korkomenot eivät kasva ostopalvelumenot eivät kasva silloin meillä ei olisi hätäpäivää kuntatalouden kanssa tänä päivänä

pitää katsoa kokonaisuus kun lähtee keskustelemaan

valitettavasti jo tovin pienentää muikikysymykseen oman kysymyksen käsittely on nyt päätettävä mutta me jatkamme talousarvion puitteissa tällä viikolla joten koneita joita varmasti kun tilaisuus silloin keskustelu

ministerin suusta kuultuna se että yhteiskunta uhkailee maanomistajia tai jotakin muuta on kovaa tekstiä

tämä kysymys on siis mutta käsiteltiin sitten oikean kysymyskokonaisuus joka liittyy kotimaiseen vuokaan ja siinä toivotaan kyllä eduskunnalta tukea

kysymys on siitä mikä on suhtautuminen siihen työntekijään ja hänen asemaansa siellä työpaikalla työssä jaksamiseen mutta ei se ongelma millään mekaanisilla eläkeiän nostamisilla kyllä hoidu

ei se ole mitään uhkailua

nostan jopa tässä ajatuksen siitä voitaisiinko eduskunnassa käydä ajankohtaiskeskustelu kun tämä kansallinen arviointi suomalaisesta innovaatioympäristöstä valmistuu joka auttaisi meitä kansanedustajiakin perehtymään ja paneutumaan paremmin suomen tulevaisuuden kannalta ihan keskeiseen kysymykseen millä tavalla me vahvistamme uudistamme suomalaista innovaatiojärjestelmää jota kautta me luomme edellytykset uuden yritystoiminnan syntymiselle nimenomaan sellaiselle yritystoiminnalle joka paikkaa ja täydentää niitä menetyksiä jotka nyt muun muassa tämän taantuman kautta kohdistuvat perinteiseen vientiteollisuuteen joka tuskin palaa enää entisessä roolissa kaikilta osin suomalaisen talouskasvun vauhdittajaksi

muistamme kiinan melamiinit belgian hollannin ja saksan pcb jäämät italian dioksiinimozzarellat sekä nyt viimeksi irlannin dioksiinipossut

ja mitä ovat ne ratkaisut mitä ministeri hyssälä sillä puolella on tapahtumassa jos te sanotte että sillä puolella ollaan tekemässä ja sillä puolella tapahtuu käytännössä

mitä konkretiaa siellä on

ei siihen asiaan auta se että eläkeikää nostetaan kahdella vuodella

siihen asiaan auttavat aivan muut lääkkeet ja jos niitä lääkkeitä haetaan niin oppositio on valmis tulemaan niihin talkoisiin välittömästi ja yhdessä hallituksen kanssa

kun me puhumme oikeudenmukaisuudesta ja ministeri monta kertaa puhuu siitä että yhteisöveroa pitää nostaa oikeudenmukaisuusnäkökulmasta lähtien niin minäpä kysyn mitä varallisuusverolle pitäisi tehdä

tässä aina akuutissa tilanteessa yhteiskunnassa puhutaan paljon erilaisista uhkista ja siitä mitkä uhkat milloinkin yhteiskuntaan kohdistuvat mutta kyllähän tämän maapallon ylivoimaisesti suurin yhteinen uhka on ilmastonmuutos